yritetään olla tässä realisteja

on selvää että jossakin vaiheessa meidän pitää selkeyttää nykyistä erittäin vaikeaksi koettua lainsäädäntöä

tosiasiassa on yhtä häpeällistä että työmarkkinatuen saajan riippuvuus puolison ja vanhempien tuloista on yhä tätä päivää

aivan lopuksi minä sanon vielä että ei ole tarkoitus tällä hallituskaudella tehdä mitään vastakkainasettelua maaseudun ja kasvukeskusten ja keskusten välillä ei millään tavalla

minusta nämä ovat sellaisia asioita joiden olisi pitänyt olla hallituksen esityksessä parannusehdotuksina mukana

sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetti lähtee kuitenkin siitä että me puutumme nyt näihin perusongelmiin jotka aiheuttavat köyhyyttä

eli sillä tavalla voitte luottaa siihen että maaseutua ei tulla ulkoistamaan mihinkään mutta minä vaadin myöskin että yhdyskuntarakenteen tiivistämistä jatketaan

minusta on tärkeää että tuemme sosialidemokraattien esitystä työmarkkinatuen korotuksesta ja työttömän peruspäivärahan korotuksesta työttömien taloudellisen aseman parantamiseksi ja toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseksi

huomenna tästä äänestetään

minusta tämä on ollut tärkeätä että jokaisella meistä on ollut vapaus ja oikeus itse valita missä haluaa asua kohtuullisissa puitteissa ja minusta se on se toimintalinja joka jatkossakin pitää olla

toinen murheeni aihe on se että oikeusvaltioon kuuluu aina se että on mahdollisuus saada asioilleen oikeutta

arvoisa puhemies

olemme saaneet useita huomautuksia apulaisoikeuskanslerilta tässä asiassa ja valitettavasti näyttää siltä että ikään kuin tahtotilanakin on se että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toiminta ei käytännössä ole sitä mitä siltä odotettaisiin

minusta kun ihmiset ovat hädässä perusturvaan liittyvissä ongelmissa ja hakevat itselleen oikeutta on se kyllä ihme että tätä asiaa ei kerta kaikkiaan saada kuntoon että muutoksenhakulautakunnan työ tehostuisi niin että siellä olisi riittävät voimavarat ja käsittelyajat olisivat kohtuullisia

arvoisa puhemies

hyvää tässä esityksessä on kuten edellinenkin puhuja viittasi se että aukioloon otettiin nyt mukaan kampaamot ja parturit

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mielestäni kuitenkin valiokunnassa kiinnitettiin näihin ongelmiin huomiota tiukalla otteella vaatien että niiden ratkaisemiseksi on ryhdyttävä todellisiin toimenpiteisiin

se kertoo siitä että kun sotainvalidit ikääntyvät niin kyllä meidän pitäisi arvioida haitta asterajojen lieventämistä

no kansantaloutemme tilanne sitten heikentyi hyvin nopeasti maailmanlaajuisen finanssikriisin myötä ja tehdyt ratkaisut ovat olleet kovin tuhoisia suomalaisten kannalta

meillä pitäisi olla varaa siihen kunnioitukseen tätä sukupolvea kohtaan kuitenkin kun me katsomme että sitä jakovaraa löytyy moniin muihin asioihin mutta valitettavan vähän me kunnioitamme rintamaveteraaneja vielä tässä haitta asterajojen lieventämisessä

ensinnäkin tehoton veroelvytys on nyt johtanut siihen että valtionvelka kasvaa erittäin rajusti joten säästöistä tämän hallituksen on turha puhua

arvoisa puhemies

olen kuluttajaliiton puheenjohtajana joutunut monesti tilanteeseen jossa ihmetellään sitä miksi suomalaiset kuluttajat haluaisivat laajentaa aukioloa nykyisen lainsäädännön puitteitten ylikin

arvoisa puhemies

olen kuitenkin sitä mieltä että maailma menee tähän suuntaan ja meillä joka tapauksessa olisi ollut edessä se että aukioloajoista olisi pitänyt tehdä selkeästi järkevämmät selkeyttävämmät esitykset jossakin vaiheessa

minusta se oli maltillinen mutta tosiasiassa opposition on kyllä hyvin vaikea ymmärtää ovatko nyt hallitus ja hallituspuolueiden rivit näiden linjauksien kannalla joita tässä selonteossa otetaan

on aivan selvää että suunta on oikea että kotona pitäisi pitkään jaksaa mutta siitä ei voi tulla sellaista mekaanista juustohöylää jossa ajatellaan että tärkeintä on taas laitospaikkojen vähentäminen ei se että joka ainoa ihminen saa oikeaa hoitoa oikeassa paikassa ja inhimillisissä olosuhteissa

kyllä tosiasia vaan on se että kun me katsomme näitä kaikkia lausuntoja joita julkisuudessa on esitetty hallituspuolueiden kansanedustajien ja erittäin vaikutusvaltaisten kansanedustajien taholta alkaa näyttää siltä että tässä turvallisuuspoliittisessa selonteossa on näiden näkemysten mukaan esitetty erittäin myönteinen kanta nato jäsenyyteen ja se ei kyllä tunnu olevan lainkaan se sama joka tässä parlamentaarisessa ryhmässä oli esillä

nyt kun palkansaajat ja toinen osapuoli saivat sovun aikaan ja tällainen esitys on nyt saatu hallituksen piirissä aikaan joka tukee tätä sopua tuntuu kovin hankalalta se että itse en kannattaisi tätä esitystä koska vaihtoehtoakaan ainakaan itselläni ei ole tarjolla

missä on pakkausvero ja miksi me emme käytä harmaan talouden tiukempaa valvontaa myös tapana tuoda niitä kaivattuja euroja valtion kirstuun

sitä kautta me ainakin sosialidemokraatit kieltäydymme kyllä uskomasta että tässä oltaisiin hivuttamassa suomea siihen linjaan ja tämä välimatka olisi ikään kuin lähentynyt tai sitten kasvanut

on siis selvää että jossakin tapauksessa joka tapauksessa näitä aika hullu tai hain aukioloaikoja olisi pitänyt selkeyttää ja nyt kun tässä on palkansaajapuoli mukana niin itselleni tuntuu erittäin vaikealta olla sitä kannattamatta

työllisyyspolitiikka on ollut tämän hallituksen pohjanoteeraus

se on tietysti tärkeä asia että viikossa pitäisi olla yksi lepopäivä mutta kun olemme nyt tulleet siihen tilanteeseen että tähän on myöskin pamin valtuusto yhtynyt niin totean nyt näillä edellä esitetyillä perusteilla että tulen tätä esitystä pitkin hampain kannattamaan

on erittäin valitettavaa että me tällaisena aikana työttömyyden pysyessä ennusteen mukaan vieläkin kahdeksassa prosentissa toimimme näin vastuuttomalla tavalla

samaa odottavat myös työttömät nuoret

arvoisa puhemies

tätä hallituksen esitystä on luonnehdittu myös uudeksi vihreäksi energiaverotusta edistäväksi paketiksi

on oikeastaan pelottavaa kuinka vähän vihreää tässä varsinaisessa energiaveropaketissa on

näyttääkin siltä että vihreä tarkoittaa keskeneräistä puolittain vielä kesken olevaa sillä opposition piti korjata tätä hallituksen esitystä ja vieläkin valitettavasti tuo työ on teiltä kesken

selonteossa on poikettu siitä parlamentaarisen seurantaryhmän yksimielisestä kannasta joka koskee tätä nato kirjausta ja nyt me kysymmekin sitten tietysti oppositiossa jos kerran mikään ei ole muuttunut tähänkään kirjaukseen eikä aikaisempaan politiikkaan nähden miksi sitten hallituspuolueiden kansanedustajat valiokuntakäsittelyssä eivät hyväksyneet sitä kirjausta jonka myöskin monet opposition kansanedustajat esittivät

tämä kirjaushan kuuluu niin että eduskunta yhtyy selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän kannanottoon jonka mukaan suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset ovat kestäviä eivätkä edellytä olennaisia tarkistuksia

minusta tällainen tahallinen siirtyminen kohti välillistä verotusta ja veronkevennyslinjan ohjaaminen koko ajan siihen että progressiivinen verotus vähentyy on vastuuntunnotonta

arvoisa puhemies

minusta edustaja kontula hyvin avasi tämän kilpailukykytoimien ongelmallisuutta

minusta on aika erikoista että täällä nähdään suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseen ainoana vaihtoehtona sellaiset toimet jotka on julkisuudessa esitetty jo

sellainen sinisilmäinen ajatteleminen että nyt on vain tämä vaihtoehto käsissä kertoo siitä että tällaisella vaihtoehdottomuuden linjalla ei tule mitään

kyllä meillä täytyy olla mahdollisuus tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin yhteiskuntaa kehittää sellaisilla kilpailukykytoimilla joista me voimme kaikki olla sitä mieltä että syntyy kilpailukykyä

arvoisa puhemies

käsittelyssä on yksi tämän eduskunnan parhaimmista uusista lakiesityksistä sillä minusta me voimme onnitella itseämme siitä että me olemme puuttuneet niin tärkeään asiaan kuin perhe ja parisuhdeväkivaltaan

olen itse saanut olla euroopan neuvoston komiteassa jossa käsitellään näitä asioita ja suomi tunnetaan valitettavasti euroopassa vielä aikamoisena mustana pilkkuna juuri perhe ja lähisuhdeväkivallan suhteen

se on tärkeä osa työntekijän selviytymistä arjessa ja tietenkin on tärkeätä että se toimii hyvässä yhteistyössä ja myöskin vuoropuhelussa perusterveydenhuollon kanssa

olen siis ollut mielissäni kun olen saanut viimeisessä kokouksessa kertoa muille eurooppalaisille että me olemme edistyneet pitkin harppauksin täällä ja olemme nyt tehneet lainsäädäntöä jossa sitten siirrämme tämän perhe parisuhde ja lähisuhdeväkivallan tarkemman sääntelyn piiriin

nyt siis lievän pahoinpitelyn syyteoikeus muuttuu niin että alaikäiseen ja läheiseen kohdistuvat lievät pahoinpitelyt tulevat yleisen syytteen alaisiksi

laki tulee koskemaan myös sellaisia tilanteita joissa henkilöstö tai henkilökunta joutuu työtehtävänsä vuoksi lievän pahoinpitelyn kohteeksi

ne on erittäin hyvä ottaa mukaan tähän lakiin sillä eri työntekijöiden välisestä palvelussuhteesta tai työtehtävästä ei tulisi saada eriarvoista kohtelua lain syyteoikeuden suhteen

tässä valiokuntakäsittelyssä pohdimme emme vain kouluissa tapahtuvaa lähisuhdeväkivaltaa vaan myös pohdimme työpaikalla tapahtuvaa lähisuhdeväkivaltaa tarkemmin

nimittäin valiokunnan kuulemisessa jouduimme myös pohtimaan sitä löytyykö perusteita sille että työtoverin tai työnantajan syyllistyminen pahoinpitelyyn olisi vähemmän moitittavaa kuin työyhteisön ulkopuolisen tekijän toiminta sillä emmehän me voi hyväksyä sitä että työpaikoilla voitaisiin tehdä väkivallantekoja tai kaikkia työntekijöitä ei pidettäisikään samanlaisessa suojelun piirissä riippuen palvelussuhteen oikeudellisesta luonteesta

mutta luottamukseni siihen on suuri että tämä viesti jota valiokunnassa pitkään käsiteltiin tulee myös myöhemmin sitten ministeriön pohdittavaksi miten tässä asiassa edetään

arvoisa puhemies

olen siis tyytyväinen siihen että me olemme lähteneet nyt nollatoleranssin linjalle

perhe ja parisuhdeväkivaltaa ei ole valitettavasti aikaisemmin huomioitu tarpeeksi rikoslainsäädännössä vaikka olemmekin jo pitkällä aikavälillä kehittäneet merkittävästi parisuhdeväkivallan uhrin asemaa

myös kansainväliset sopimukset velvoittavat ja ovat jo velvoittaneet suomea pitkään kehittämään perheväkivallan ja tällaisen sukupuolittuneen väkivallan erikoislainsäädäntöä

olemme siis mukana siinä pitkässä linjassa jota tapahtuu pohjoismaissa ja euroopan maissa tämän ongelman kitkemiseksi tästä päivästä

on myös tärkeää että poikkihallinnollisesti asioihin nyt palataan ja olen myös mielissäni siitä että sosiaali ja terveysministeriö on tehnyt poikkihallinnollisen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman

se omalta osaltaan tukee sitä että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähennetään puuttumalla väkivaltaan jo ennakoivasti ja erityisesti asenteiden ja käyttäytymismallien pohjalta

arvoisa puhemies

koska olen pitänyt ongelmaa niin merkittävänä että siihen pitää puuttua jatkossakin on tärkeää muistaa että me varaamme riittävät resurssit sille että tästä laista tulee todellisuutta myös sitten tulevaisuudessa

työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa viitataan siihen faktaan joka kävi myöskin kuulemisissa ilmi

nimittäin päivittäistavarakauppa arvioi että aukiolojen laajentaminen vaikuttaa työllisyyteen myönteisesti ja että kaupalla on entistä paremmat mahdollisuudet tarjota säännöllistä ja kokoaikaista työtä

tämän valiokunnan valmistavassa keskustelussa ennen kuin tätä lausuntoa kirjoitettiin pyysin että me voisimme lisätä myöskin tähän lausuntoon sen tosiasian että me toivomme tietysti että tämä sitten todella lisää kokoaikaista työtä ja ensisijaisesti kaupan alalla sitten tarjotaan tätä kokoaikaista työtä kun tästä sunnuntaiaukiolosta saadaan nyt sopimus myöskin täällä hallituksen piirissä aikaan ja tämä esitys tuodaan tänne eduskunnan käsiteltäväksi

valitettavasti kuitenkin tämä kokoaikainen työ unohtuu ei vain tästä lausunnosta ja myöskin talousvaliokunnan esityksestä vaan myöskin tässä eduskuntakeskustelussa

minusta erityinen toivomus jokaisella kansanedustajalla tulisi nyt tietysti olla se että me emme näitä aukioloaikoja vapauta vain sen takia että opiskelijoille tulisi lisää tällaisia tilapäisiä töitä vaan se tehdään sitten myös niin että tämä kokopäiväinen työ kaupan alalla lisääntyy

minusta on tärkeää että me voimme käydä keskustelua myös pientä työeläkettä saavien eläkeläisten todellisesta turvasta

me olemme huomanneet että suomalainen pieni ja keskituloinen eläkeläinen ei elä todellakaan leveästi

voi sanoa että se huoli joka liittyy nyt tulevaan vuoteen kilpistyy oikeastaan siihen että suomalaisten ostovoima ylipäänsäkin tulee pienenemään merkittävällä tavalla aikaisempiin vuosiin verrattuna joten minusta on erittäin tärkeää käydä tarkkaa keskustelua siitä miten me voimme turvata eläkeläisten ostovoiman tulevaisuudessa

gustafssonin lausumaa

arvoisa puhemies

sitten haluan kiinnittää huomiota vielä yhteen tärkeään asiaan joka liittyy tähän hienoon suomalaiseen keksintöön joka ei nyt tässä puheessa ole suomalainen peruskoulu vaan se on suomalainen neuvolajärjestelmä

kerron nyt teille kiitoksen sanan myöskin ministeri risikolle tässä asiassa nimittäin minusta on hienoa että suomalaisen terveydenhuollon juuri tämän ennalta ehkäisevän terveydenhuollon resursseja lisätään ja huomataan kuinka hieno innovaatio suomalainen neuvolajärjestelmä on

mutta koska kysymys on myöskin budjetista tulevalle vuodelle ja siitä kaikesta jakovarasta jolla me varmistamme että suomalaiset palvelut kunnissa toimivat on syytä myös huoleen

nimittäin tuon hienon asetuksen toinen kolikonpuoli on se että valitettavan vähän siihen on annettu määrärahoja ja resursseja

tiedätte hyvin täällä edustajat että on vammaispalvelulaki ja asetus tehty paremmaksi päihdeäitien hoitoa laajennettu lapsiperheiden kotipalvelua vahvistettu meillä on tämä uusi terveydenhuolto ja neuvola asetus

ensin ajattelin että kai täällä saa sanoa melkein mitä vain kun ilta jo on ja kello käy mutta kyllä minulle tulee myös sellainen ajatus että jotenkin tuntuu että ainoa vaihtoehto on toimia juuri niin kuin tämä hallitus on päättänyt ja millekään vaihtoehtoiselle järkevälle ehdotukselle ei tunnu löytyvän minkäänlaista ymmärrystä

jopa me sosialidemokraatit pystymme omassa vaihtoehtobudjetissa josta huomenna äänestetään ainakin kymmenen kertaa parempaan suoritukseen siis kymmenen kertaa parempaan suoritukseen

sitä minä en enintäkään ymmärrä että kun te istutte nyt toisten housuilla tuleen niin sanotaan että näitä palomiehiä joita tässä tarvitaan ei muualta löydy kyllä tulta sammuttamaan kuin juuri täältä kotipesältä ja myös niitä joilla ei ole ollut talouspoliittista viisautta siinä mittakaavassa että he olisivat nobelia voittaneet

mutta kun sitä tutkin tarkemmin niin käytännössähän meille tulee nyt selkeitä resurssitarpeita kuntien avosairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon ja siellä tarvitaan myös henkilökunnan lisäkoulutukseen ja työvälineiden päivittämiseen merkittäviä panostuksia

minua ärsyttää ihan suunnattomasti se että tällaisia nobelisteja esimerkiksi suomessa arvostellaan samalla tavalla tätä fitchin päätöstä pitää suomen luottoluokitus kuitenkin kolmessa assa siitä huolimatta että hallitus kurjistaa entisestään ostovoimaa ja talouden kehitystä näillä ylisuurilla leikkauksilla tästä kaikesta huolimatta väärin sammutettu

käytännössä terveystarkastusten määrä ja sisältö kasvaa ja erityistarpeissa olevien lasten ja perheiden tunnistaminen lisääntyy ja nämähän ovat kaikki sellaisia tavoitteita jotka me kaikki voimme yhdessä allekirjoittaa

arvoisa puhemies

elinkeinoministeriön rahoittama tutkimus osoitti oivallisesti että vuorotteluvapaiden ottajien työurat eivät ole pelätysti muodostuneet kuitenkaan pidemmiksi kuin vertailuryhmän

kenelle siis kuuluu se vastuu miten tässä onnistutaan

lisäksi vuorotteluvapaa on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi monista tutkimuksessakin esitellyistä syistä

eli kyllä minusta on tärkeää että me nostamme nämä keskustelut tänne tärkeimpään saliin jossa päätetään kuntien resursseista tulevalle vuodelle

voinkin todeta itse tätä kokeilleena että vuorotteluvapaa on myös erittäin hyvä mahdollisuus tulla työmarkkinoille

olen itse saanut opettajan ensimmäiset oppivuodet kokeiltua juuri tämän vuorotteluvapaasijaisuusjärjestelmän kautta

näin ollen arvoisa puhemies totean että haluan omalta osaltani kannattaa vuorotteluvapaan vakinaistamista

se on erittäin hyvä lakiesitys

äsken jäi sanomatta se tärkein eli silloin kun tänään tämä laki esittely käsittäilla tämän lain käsittelyyn lähdettiin alkuun itsekin ajattelin että pitäisi pysyä aika tarkassa kohderyhmässä ja tuo soveltamisala ei saisi olla niin laaja

mutta todellisuudessa kun me perehdyimme enemmän ja enemmän tähän problematiikkaan osoittautui että vain näin laajalla soveltamisalalla me käytännössä voimme toteuttaa tämän lain niin kuin alun perin on ajateltu

näissä puheenvuoroissa joita nyt on käytetty tässä aikaisemmin ehkä hiukan on niukempi näkökulma ja tämän soveltamisalan laajuus ei ole selkeästi hahmotettu

myöskin tuo väkivallan termin käsittely on hiukan hakusessa mutta minä olen itse tyytyväinen erityisesti siihen valiokunnan työskentelyyn jossa on lähdetty samoille linjoille kuin esityksessä

mutta arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron vielä siksi että nyt kun ministeri on paikalla tärkeää on kiinnittää huomiota ei vain resurssien riittävyyteen ja poliisien kouluttamiseen vaan siihen tärkeimpään että jos käy niin että tämä perheväkivalta lähisuhdeväkivalta äityy niin pahaksi että henkilön uhrin on haettava lähestymiskieltoa niin kyllä minusta aika on nyt kypsä myös sille pohdinnalle pitäisikö meidän tuoda nämä lähestymiskiellon vakavimmat tapaukset pantarangaistuksen piiriin

se olisi oikea jatko tälle hyvälle työlle

aivan lopuksi totean ed

heinoselle että tässä juuri on se kerta kaikkiaan että kun me täällä lakivaliokunnassa erityisesti oppositiosta olemme ajaneet sitä että hallituspuolueet eivät kaataisi tätä näin hyvää lakia niin kyllä minä pidän sitä erittäin merkittävänä että voi sanoa me

mehän joudumme sellaiseen tilanteeseen esimerkiksi porin kaupungissa että me joudumme nyt ulkoistamaan lääkärifirmoille meidän päiväaikaan tapahtuvaa lääkäritoimintaamme

minusta se on kohtuuton väite että näin olisi yleiskeskustelulla on nyt työ päättynyt kaapin päälle

tähän operaatioon lähtemiseksi on tietysti tärkeää määritellä tämä meidän juridinen pohja kuntoon ja näin lakivaliokunta onkin tehnyt

on selvää että on tarkasteltava niitä edellytyksiä milloin kiinniotetut sitten voidaan siirtää esitutkintaa ja syytetoimenpiteitä varten operaatioon osallistuvan aluksen lippuvaltioon tai johonkin toiseen atalanta operaatioon osallistuvaan valtioon taikka sellaiseen kolmanteen maahan jonka kanssa euroopan unioni on tehnyt sopimuksen merirosvouksesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyjen siirtämisestä

nimittäin minusta lakivaliokunnan kuten mietintö toteaakin pitäisi pyrkiä siihen että tälle somalian alueelle lähivaltioihin voitaisiin perustaa selkeästi jonkin valtion tai joidenkin valtioiden lainsäädännön alainen erityistuomioistuin tai erityisjaosto joko ykn myötävaikutuksella tai ilman

taustahan tähän keskusteluun liittyy siihen että ykn pääsihteeri antoi tuoreen raportin joka perustuu ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan ja siinä raportissa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja saattaa merirosvouksesta ja somalian rannikolla tapahtuvasta aseellisesta ryöstöstä epäillyt henkilöt oikeuden eteen